tulemme ilmeisesti nyt juhannuksen alkajaisiksi saamaan vahvan peruskunnan kriteerit mutta nekään tuskin vielä tyhjentävät kysymyspajatsoamme ihan täysin

kunnilla on laajat tehtävät jo tälläkin hetkellä peruspalveluiden järjestämiseksi mutta keskusta haluaa sosiaali ja terveydenhuollon palvelut vielä laajemmille harteille

peruskunnilla tulee olla tehtäväkuva lähipalveluiden järjestämisessä mutta kuntien välistä yhteistyötä tarvitaan erityisesti sosiaali ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämiseksi

on selvää että se pakottaa monen kunnan kyykkyyn ja nöyristelemään valtiovallan edessä ja jos ja kun näitä selvitysmiehiä ja naisia tuonne maakuntaan tulee niin kyllähän se on kylmää kyytiä näiden taloudellisten olosuhteiden valossa

on selvää että väestömme ikääntyy huoltosuhde eri maakunnan kunnissa heikkenee mutta tällä kuntauudistuksella ilmeisesti halutaan heikentää edelleenkin kaupunkiseutujen ja kasvukeskusten ulkopuolella olevien kuntien tilannetta

eivät siellä kaupunkiseutujen ulkopuolisilla alueilla vanhukset nuorru tai syntyvyys parane tai sairaat yhtäkkiä tule terveeksi vain lisäämällä vahvan peruskunnan verkostoa

tarvitaan erilaisten alueiden erilaisia kuntamalleja millä tätä uudistusta voidaan viedä eteenpäin

suomen keskusta kannattaa kuntien kehittämistä

nyt te arvoisa ministeri ja hallitus pistätte kuntapäättäjät pakkoselvittämään rakenteita ilman tärkeintä elementtiä eli sosiaali ja terveyspalveluita koskevia päätöksiä ja linjauksia

uskotteko te oikeasti hallituspuolueiden edustajat että kuntarajoja ja rakenteita siirtämällä kuntapalvelut aidosti paranevat

esimerkiksi uusi oulu viiden kunnan perustama sellainen on tehty ja meillä on kädet täynnä töitä nyt sen uuden kunnan talouden tervehdyttämisessä ja myöskin kaikkien palveluitten järjestämisessä

turve tuntuu olevan melkoinen mörkö monelle kansanedustajalle edelleen

uusia kuntaliitoksia ei nyt tarvita

arvoisa puhemies

kansallista suo ohjelmaa ollaan parhaillaan laatimassa ja olen erittäin tyytyväinen että tämä on otettu ohjelmiin

toivon että tästä kansallisesta suo ohjelmasta tulee sellainen paperi jossa käydään läpi tietysti suojelualueet mutta myöskin kaikki suot ja suoalueet jotka voidaan hyödyntää tai joista voidaan ottaa raaka aineita ylös

ministeri lehtomäeltä voisinkin kysyä sisältyykö tähän suo ohjelmaan mahdollisesti myöskin ympäristölupakäytänteiden selkeyttäminen ja nopeuttaminen

suomen energia ja ilmastopolitiikan tulee tavoitella energian säästöä kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen edistämistä sekä päästöjen vähentämistä

arvoisa puhemies

nyt päästäisiin siihen että kansalaisilla olisi mahdollisuus tehdä nämä ajoneuvojen rekisteri ilmoitukset sähköisesti

rekisteri ilmoitusten sähköinen jättäminen vähentää kustannuksia ja myöskin asiointitarvetta paikan päällä toimistoissa mutta siirtymäajan puitteissa on tärkeää että me mahdollistamme kuitenkin henkilökohtaisen asioinnin toimipaikassa

nämä ovat kovia tavoitteita mutta niin niitä pitää myöskin olla energia ja ilmastopolitiikassa

kaikilla kun ei ole sähköisiä asiointivälineitä kotona tai tuttavapiirissä käytettävänään niin tämäkin täytyy ottaa huomioon

me parannamme vaihtotasetta työllisyyttä kotimainen energia on luotettavaa energiahuoltovarmuutemme paranee ja se on myöskin puhdasta

kun siirrymme sähköisiin palveluihin niin todellakin toteamme että kustannukset laskevat

siinä mielessä pidän tärkeänä että rekisterimaksut asiakkaille myöskin laskevat vaikka tiedämme että kustannukset eivät välttämättä heti näy asiakkaille positiivisella merkillä mutta tärkeätä on ohjata siihen että rekisteröintimaksut laskevat ja näin kaikki pystyvät tästä hyötymään

mustajärvi toi lapista hyviä ilonaiheita jotka ovat kylläkin vähissä mutta olen siitä iloinen että keskusta niitä voi lapissa tarjota tulevien kuntavaalien aikana

tänään salissa debatin aikana on turpeesta puhuttu puolesta ja vastaan mutta minä jaksan puhua turpeen puolesta niin että se on ruskeaa kultaa jota meillä on olemassa ja miksi emme sitä hyödyntäisi

arvoisalta ministeriltä kysyisin

on tärkeää myöskin ottaa huomioon raskaan kaluston rekisteröintitodistusten tarve varmasti näin siirtymäaikana ja mitä eun lainsäädännössä tulee tulevaisuudessa sitten tapahtumaan

kuopan tavoin olen huolissani harkinnanvaraisten avustusten tulevaisuudesta

tuontienergiasta on päästävä eroon

mitä näille määrärahoille kuuluu ja mitä jakoperusteille kuuluu tulevaisuudessa

siksi on tärkeää että raskaan kaluston rekisteröintitodistus on mahdollista edelleen antaa ja saada koska suurin osa siitä on kansainvälisessä liikenteessä mukana

ymmärrän sen ja olen todistetusti sen sanonut monesti ilmi että turve ei päästöiltään ole mitään puhtainta mutta se on kotimaista ja se työllistää

oma asuinkaupunkini oulu lämpiää turpeella tai on lämmennyt tähän mennessä mutta siellä näitä puu ja turvekattiloita on nyt korvattu kivihiilikattiloilla ja suuntaus on erittäin huono

jos hallitus jatkaa turpeen rokottamista verotuspäätöksillään ja myöskin puun ja turpeen yhteiskäytön heikentämistä tukipolitiikallaan niin on vastaisuudessa muitakin kaupunkeja kuin oulu jotka joutuvat valitsemaan sitten hiilen jota verotetaan paljon vähemmän

me haluamme käyttää runsaasti uusiutuvaa energiaa niin että valjastetaan tuulta ja vettä ja me asumme siellä suomen soisimmilla alueilla joista vain jokunen prosentti pystytään tälläkin hetkellä käyttämään turpeen hyötykäyttöön

siksi toivon että veroratkaisuilla suomen hallitus ei rokottaisi kotimaisen energiatuotannon mahdollisuuksia vaan me pääsisimme toteuttamaan energiariippumatonta maakunnan visiota tulevaisuudessa

meneillään on myös maakuntakaava meillä pohjois pohjanmaalla jossa tulemme osoittamaan pitkällisen harkitun työskentelyn jälkeen sitä mistä voidaan esimerkiksi turvetuotantoon tulevaisuudessa ottaa näitä soita tai mihin tuulivoimapuistoja tulevaisuudessa voidaan rakentaa

loppuun haluan ottaa aihealueen jossa ihmettelen hallituksen ratkaisuja vaikuttaa siihen että jokainen ihminen voisi tehdä omia energiaratkaisujaan ja kantaa kortensa kekoon paremman ilmastopolitiikankin eteen

juuri ajatellen kotitalouksien lämmityskustannuksien säästämistä mutta myöskin että uusiutuvia energiamuotoja muotoja olla sitten ne uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä ei näistä investointiavustuksista pitäisi millään tavalla luopua vaan palauttaa ehdottomasti niitä kotitalouksien käytettäväksi

arvoisa puhemies

eduskunnassa keskusteltiin huhtikuussa näistä samoista valtiontalouden kehyksistä kuin tänään

ydinvoimaa siirtymäajaksi jolloin fossiilisista polttoaineista voidaan luopua koska tällä hetkellä me tuomme rajojemme ulkopuolelta todella paljon öljyä kivihiiltä maakaasua joista haluamme ehdottomasti eroon

kuntien valtionosuuksia aiotaan leikata edelleen veropäätökset on tehty velkaa otetaan edelleen huomattavasti

odotan kyllä ainakin itse loppuvuoden valtion budjettikeskustelusta hieman rakentavampaa ja sellaista että taloustilanne otetaan tosissaan mutta kasvua ja kehittämistä pitää tukea ja työllisyyteen pitää panostaa

tarvitsemme laajan energiapaketin joka sisältää tuuli ja vesivoiman lisärakentamista ja se todellakin tarkoittaa myöskin altaitten esimerkiksi kollajan rakentamista aurinkoenergiaa sekä energiapuun ja turpeen käytön lisäämistä

työ on parasta sosiaaliturvaa kuten moni ministeri ja kansanedustaja tänään on todennut ja etenkin nuorisotyöttömyys on kansakuntamme kirous

arvioiden mukaan sähkönkulutuksemme tulee kasvamaan

kotimaista puhdasta energiaa löytyy meidän maakunnista yltympäriinsä ja sitä pitäisi myöskin käyttää työllisyysnäkökulmat huomioiden

mikäli ydinvoimala jäisi rakentamatta omavaraisuutemme sähköntuotannossa laskisi edelleen

turvetta tuulta vettä ja etenkin kaikkea puusta ja biomassasta saatavaa energiaa pitäisi hyödyntää entistä enemmän

mitä sieltä tuli sitten tähän saliin

ottamalla vaikka lainaa meidän täytyy meidän kansallisomaisuudestamme teistä radoista satamien kunnosta pitää huolta

hajautetulla energiantuotannolla luodaan kipeästi kaivattuja työpaikkoja usealle eri suunnalle ja etenkin maaseudulle

valtion investoinnit tiestöön ovat hyvä tapa lisätä työllisyyttä taloudelle haastavina aikoina kuten nyt eikä siksikään tätä tasokorotusta saa lykätä pitkälle yli seuraavan vaalikauden

rakennusvaiheessa voimalaan tarvitaan tavaraa sekä tietysti alueellisia palveluita monilta eri aloilta

siellä kuului näin että halli liikenne oli se liikennepoliittisessa selonteossa hallitus linjasi periaatteen että alempiasteisen tieverkon kunto joustaa rahoituksen mukana

olemme nyt tilanteessa jossa monia maaseudun teitä asfalttipinnoitteita korjataan ja revitään pois ja muutetaan nämä tiet sorateiksi

esimerkiksi oulun yliopistossa on ydinvoimatekniikan täydennyskoulutus se on saatu nyt jalalle ja alkuunsa

tämäkö on suuntaus suomessa kun juuri puhuin esimerkiksi tästä energiateollisuudesta ja taloudesta jossa me tarvitsemme hyvän infran toteuttaaksemme hyvää energiapolitiikkaa kun puun pitää liikkua sieltä yksityisteiden varsilta pääteille

arvoisa puhemies

haluan mielelläni edistää uusiutuvien energiamuotojen lisäämistä kaikin voimin mutta kuten edellä totesin emme voi vain siirtää energiapäätöksiämme seuraavalle sukupolvelle

panostamalla teihin ratoihin satamiin myöskin tämä meidän vientimme lähtee varmasti vetämään paremmin eteenpäin

meidän on elettävä tässä ja myöskin suomen kilpailukyvystä on pidettävä huolta

kysynkin onko meillä yhteiskunnassa varaa tehdä näin pitkiä aikoja rataa joka on kuitenkin maan toiseksi vilkkain tavaraliikennemäärässänsä

arvoisa puhemies

mitä laajakaistoihin tulee niin toivon ministeri kiuru että te otatte lusikan kauniiseen käteen näissä haja asutusalueiden ongelmissa ja se yhden megan perusoikeus toteutuu niin että valtio lähtee kertakaikkisesti kustantamaan nyt näiden laajakaistojen rakentamista ja ylläpitoa

viime vaalikaudella säädimme lain lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta ja torjumisesta

mutta saamani palaute on ollut valitettavasti se että poliiseilla ja näillä virkamiehillä ja naisilla tähän työhön ei ole ollut riittävästi resursseja

kysynkin sitä vaikka poliisien määrärahat eivät teidän momentillenne kuulu kuinka voimme edesauttaa sitä että nämä lähisuhdeväkivallan kirjaukset tässä laissa voivat tulla sitten käytäntöön

toiseksi vetoan myöskin teihin arvoisa ministeri että tämä pelson vankilan peruskorjaus saataisiin tällä vaalikaudella aikaan koska siellä nyt on suunniteltu suunniteltu ja suunniteltu ja odotettu kovasti tätä peruskorjausta

toivon että te ministerinä ette ole tulppana kuten myöskään senaatti kiinteistöt tai myöskään rikosseuraamusviraston virkamiehet eivät jarruttaisi tässä asiassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

viennin romahdus on heilauttanut työmarkkinoiden tilanteen huolestuttavaan suuntaan ja koko edellinen vuosi on jouduttu harjoittamaan elvytyspolitiikkaa siis etsimään parhaat tukitoimenpiteet ja toimenpiteet kaikkinensa joita on rahoitettu pitkälle lainavaroilla

poliisille jää myöskin tehtäviä

poliisi vastaisi jatkossa ajoterveyden valvonnasta ja ajokieltoon määräämisestä sekä lupien peruuttamisesta liikennerikosten tai ajokorttiedellytysten menettämisten takia

suurin huolenaihe on massatyöttömyyden estäminen edellisen laman tavoin

mutta tämän ajokorttiuudistuksen myötä lupauudistusten myötä siirryttäisiin myöskin sähköiseen asiointiin ja yhden luukun periaatteeseen

siksi on tärkeää panostaa nuoriin koulutukseen ja luoda silta taantuman jälkeiseen kasvuun

näin ajatellen kun kansalaisten asiointi muuttuu sähköiseksi niin taas ja jälleen kerran painotan sitä että kun kustannuksia halutaan alentaa niin tämän pitäisi näkyä myöskin lupien määrä sitten te sitten luvissa tehostumisina kustannusten vähentämisenä ja myöskin asiakasmaksujen alentamisena

niitä toimenpiteitä on tässäkin lisätalousarvioesityksessä paljon

rekrytointisetelit palkkatuen korotukset nuorten starttiraha

tukea ja työvoimaneuvontaa tarvitaan ehdottomasti lisää

kun poliisilta nyt vähennetään tehtäviä niin silti kaikki muut kustannukset esimerkiksi kiinteistöjen osalta edelleenkin jäävät voimaan ja edelleenkin poliisihallinnossa ja poliisipuolella on paineet vyöryttää muita poliisin myöntämien lupien hintoja ylöspäin

tätä kehitystä emme toivo ja siksi valiokuntakäsittelyssä erityisesti painotimme sitä että etsitään myöskin poliisihallinnon puolella sellaisia toimenpiteitä että näitä muita lupaa ei lupaa muissa lupa asioissa ja myöntämisissä hintoja ei tulla nostamaan

nuorisotyöttömyyden torjuntaa ei voi jättää kuitenkaan yksin valtion vastuulle

siksi tulevassa maakuntaohjelmassa ja suunnitelmassa on yhdeksi painopisteeksi nostettu nuorten asiat ja tulevaisuus ja myöskin näiden ongelmien ratkaiseminen

siksi en voi olla osoittamatta omaa kritiikkiäni oulun yliopiston hallituksen päätökselle kajaanin opettajankoulutuksen lakkauttamisesta

tuleva eläköitymisaalto vinoutunut huoltosuhde ja nopeasti kasvava valtionvelka jättävät paljon vastuuta tuleville sukupolville

on tärkeää että nuoret pysyvät aktiivisina motivoituneina työkykyisinä ja opiskeluintoa omaavina

opposition vaatima työllistymis tai koulutustakuu on teoriassa erittäin tärkeä ja tavoittelemisen arvoinen mutta käytännössä sataprosenttisesti toteutettuna lähes mahdoton

väylänpidon rahoitustaso on aivan liian niukka kaikkiin tarpeisiin nähden

toisekseen keskusta on esittänyt että perusväylänpidon rahoitus tulisi edelleenkin tavallisesta valtion budjetista mutta suurten väylähankkeiden rahoittamiseen olemme esittäneet valtion infra oyn perustamista

miltä tämä kuulostaa ministeri kyllönen infra oy joka toisi liikkumavaraa uusiin investointeihin ja väyliin

arvoisa puhemies

nyt taantuma ei kuitenkaan yllätä suomea housut kintuissa kiitos keskustajohtoisten hallitusten pitkäjänteisen ja vastuullisen talouspolitiikan

lihavina kasvavan talouden ja työllisyyden vuosina valtio on kasvattanut lihaksiaan kriisitilanteiden varalle ja olemmekin eurooppalaisiin kumppaneihimme nähden hyvässä kunnossa

mutta kolmas nainen yhtyettä mukaillen valehtelisimme jos väittäisimme ettei mitään syytä huoleen ole

tulevan vuoden talousarvioesityksellä hallitus kuitenkin pyrkii parantamaan niin ihmisten kuin yritystenkin asemaa taantuman kynnyksellä

arvoisa puhemies

ostovoiman ohella veronkevennyksillä parannetaan työnteon kannattavuutta

useat hallituksen edustajat ovat sovittelemassa ministeri ville niinistön päähän kultaista kruunua ympäristö ja luonnonsuojeluasioissa

tällä vaalikaudella on perustettu useampia kansallisia luonnonsuojelupuistoja mutta minä olen edustaja mustajärven kanssa erityisen huolissani siitä mitä nykyisille kansallis ja luonnonsuojelualueille tapahtuu puhumattakaan luonto ja retkikohteista jotka ovat paikallisia alueellisia ja vähän pienehköjäkin mutta erittäin tärkeitä

remontteja koskevan erillisrajan poistolla hallitus haluaa edistää erityisesti energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä lisääviä rakennustoimia kuten esimerkiksi öljylämmitysten korvaamista pelletti tai maalämpöjärjestelmillä

kankaanniemen huoli siitä mitä paras laille ja paras hankkeelle tulee käymään ja tapahtuu seuraavan vaalikauden aikana on aivan aiheellinen